olemme nyt seuraavat vastauspuheenvuoron seuran

ukkola pulliainen asko seljavaara heinonen rossi

ruoho

mustajärvi peräänkuulutti sitä että mielenkiintoisimmat tämän vuoden lait ovat menossa niin ovat kyllä mielenkiintoisimmat tämän vuoden puheetkin menossa täytyy todeta

kyllä lähtökohdan täytyy olla se että kyllä se joka tapauksessa vaatii vanhemman tai huoltajan lupakäytännön jnp

mitä tulee sitten tuohon kokonaisuuteen niin on mielenkiintoista kuulla mikä on vasemmistoliiton laajempi käsitys tästä aselaista koska täällä on nyt kolmea eri vaihtoehtoa esitetty

ey itse on osa maineensa ensinnäkin kiitän näistä kiitoksista joita ministeri vapaavuori hallintovaliokunnan suuntaan osoitti mutta totean myöskin itse että tuo yhteistyö johon hallintovaliokunta mietinnössään on päätynyt on ollut erittäin hyvää ja ansiokasta ja siitä on hyvä jatkaa

käsittelyssä on nyt yksi vaalikauden tärkeimmistä asioista

nykyinen hallitus kirjasi metropolipolitiikan hallitusohjelmaan enimmäistä kertaa avaten näin tien entistä parempaan ja strategisempaan aluekehitykseen

metropolipolitiikan avulla pystymme paremmin tunnistamaan pääkaupunkiseudun moninaiset erityistarpeet ja kykenemme näin paremmin vastaamaan alueen asumisen liikenteen maankäytön ja elinkeinopolitiikan luomiin haasteisiin

käytännössä meidän vastuullamme on huolehtia siitä että saatavilla on järkevän hintaisia asuntoja töihin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla ja palvelut ovat laadukkaita ja hyvin tavoitettavissa

nopeasti kasvavan ja houkuttelevan metropolialueen menestyksen avaimet piilevät rohkeissa avauksissa innovatiivisuudessa jatkuvassa mahdollisuuksien kehittämisessä ja yhteistyössä

tässäkin kohtaa on kuitenkin syytä korostaa sitä tosiseikkaa että kotouttamistoimiin kyetään panostamaan aidosti vasta sitten kun perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrää saadaan pienennettyä

alueiden alueiden eriarvoistumisen puolesta ja alueen alueiden eriarvoistuminen puolestaan paljastaa sen että helsingin muuntuminen metropoliksi on alkanut

täällä jo aiemmissa puheenvuoroissa viitattiin talousrikostutkintaan ja on aiemminkin todettu että työskentelyketjujen tulee olla poliisin verottajan ja syyttäjäviranomaisten osalta katkeamaton

tahdommeko todella että helsinki jaotellaan tulevaisuudessa vielä radikaalimmin hyviin ja huonoihin asuinalueisiin

tässä yhteydessä on siis tarpeen korostaa asuinympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden merkitystä sekä sitä että ongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan riittävän ajoissa

kuitenkin on myös tärkeää nostaa esille se kokonaisuus että vaikka talousrikostorjunta ja harmaan talouden torjunta ovat erittäin tärkeitä poliisille tulee kaikesta huolimatta edelleen huomattava määrä muuta tutkittavaa rikollisuutta niin sanottua tavanomaista massarikollisuutta

meillä on mahdollisuus kehittyä menestyväksi kansainväliseksi metropoliksi kun puhallamme yhteen hiileen koko pääkaupunkiseutu yhteisvoimin

pääkaupunkiseudun kuntien voimavarojen yhdistämisellä olisi merkittäviä vaikutuksia koko alueen kannalta kuntien ja kaupunkien välinen kansainvälinen kilpailu ei edistä hetken kori

monessa tilanteessa asianomistajat näissä tavanomaisissa rikoksissa ovat tavallisia kansalaisia joiden oikeusturva vääjäämättä kokee tässäkin pieniä loukkauksia tämän pitkällisen aikajänteen tuoman kokonaisuuden mukana

metropolipolitiikan ytimenä on se että asetetut tavoitteet perustuvat koko alueen yhteiseen näkemykseen ja tahtotilaan

siitä syystä kysyisinkin arvoisa ministeri mitä toimenpiteitä tähän tavanomaisen rikostorjunnan toimeen

ei siis sovi unohtaa sitä tosiasiaa että kaikella tällä pääkaupunkiseudulla tehdyllä hyvällä työllä on positiivinen vaikutus koko maan hyvinvointiin

keskeistä kokonaisuudessa on löytää yhteinen kansainvälinen ratkaisu tai jos ei ratkaisu niin ainakin näkemys

kysyisin ministeriltä

mikä on näkemyksenne mukaan tällä hetkellä venäjän rooli tässä kokonaisuudessa

munchenin wehrkundessa myöskin kiina ulkoministerinsä suulla toi esille sitä että he haluaisivat olla ratkomassa kansainvälisiä kriisipesäkkeitä

arvoisa puhemies

heikkinen rehellisyyden nimessä ole missään tapauksessa edes esittänyt

lauslahden ajatus tuosta hallussapidon kiellosta ei kriminalisoinnista mutta kohdasta lakiin että ei olisi oikeutta pitää hallussa

aivan kuten ed

nepponenkin täällä alustuspuheenvuorossaan sanoi että puolustusvoimat ansaitsee todellakin kiitoksen niistä toimista joihin se on tuottavuuden toimenpideohjelman myötä ryhtynyt uudistamalla keskeisiä hallintorakenteita ja johtamisjärjestelmiään

alkoholinkäyttö kuten täällä on jo moneen kertaan todettu on todellakin lisääntynyt suomessa hyvin rajusti ja samalla se on tuonut lisääntymisen lisäksi myöskin haitallisia sivuvaikutuksia niin terveyteen kuin sosiaaliseenkin viitekehykseen

tietyllä tavalla olen huolestunut siitä että euro onko meillä mahdollisuus mahdollisuus että kykenemme kykenemmekö ylläpitämään puolustusvoimien nykytilaa myöskin tulevaisuudessa

tulevaisuuden uhkat ja sodankäynti edellyttävät aivan uudenlaisia valmiuksia aikaisempaa tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä

tuontikiintiöiden poistaminen ja alkoholiveron alentaminen ja monet muut syyt tuossa yhteydessä ja myöskin taloudellinen vaurastuminen ovat muuttaneet käytön kokonaisuutta

ne ovat haasteita joihin meidän pitää joka päivä pystyä vastaamaan yhä enenevässä määrin olkoon sitten kysymys eu yhteistyöstä nato yhteistyöstä tai mistä muusta tahansa

se tarkoittaa sitä että hyvin pieni osa siellä alapäässä ei käytä ollenkaan siis minimaalinen osa ja hyvin pieni osa myöskin siellä yläpäässä ja salmiakin toisessa kärjessä on niitä todellisia suurkuluttajia

ja sitten se missä se kulutus tapahtuu on se keskellä oleva suuri harmaa massa ja se tuo sitten sen kokonaisuuden että voidaan puhua suurkulutuksesta jnp

tätä taustaa vasten on kohtuullisen selvää juomatavoissa myöskin se että lähes päivittäinen käyttö on käyty suurella suulla ihmiset massoilla suurilla ihmismassoilla verraten harvinaista joskin juominen useammin kuin kerran viikossa on yleistynyt verraten paljon tai voisiko sanoa että on hienoisessa nousussa

lentotunnit alusvuorokaudet koulutetut reserviläiset ja varusmiehet ovat tietysti keskeisimpiä mittareita sille mitä kyetään tekemään mitä kyetään toteuttamaan

salo sanoi noista aukioloajoista ja siitä että kollegat ovat ottaneet kantaa alkon hallintoneuvostossa siihen että aukioloaikoja voisi vähentää

mitä tulee sitten materiaalivalmiuteen valmiuden laskuun toiminnan tason ylläpitohan ei mahdollista riittävän rahoituksen kohdentumista kunnossapitokustannuksiin ja varaosahankintojen kattamiseen kuten täällä jo aiemmin on todettu

siihen on kyllä kohtuullisen helppo yhtyä ihan jo omankin kokemuksen perusteella koska täytyy sanoa että kovin harvoin mitään suuria innovaatioita kello kahden jälkeen pystyy tekemään

tuo varaosahankintojen taso tietenkin huolestuttaa ja ennen kaikkea se miten se tulee sitten vaikuttamaan operatiivisesti merkitykselliseen osakokonaisuuteen

sotilaalliseen kriisinhallintaan esitetyt määrärahat mahdollistavat saadun selvityksen mukaan osallistumisen nyt tiedossa oleviin kriisinhallintaoperaatioihin

nyt kuitenkin kansainvälinen yhteistyö myöskin ilma ja merivoimien puolella on lisääntynyt

tuosta on selkeänä osoituksena se että merivoimat ovat olleet mukana muun muassa kansainvälisissä kriisinhallintaan liittyvissä operaatioissa välimerellä

arvoisa herra puhemies

lähden purkamaan tätä asiaa ed

asellin tekemän aloitteen perusteluosion pohjalta ja totean itse että olisin kyllä allekirjoittanut mutta syystä tai toisesta tuolloin kun tämä aloite on ollut allekirjoitettavana en ole nähtävästi sitä käsiini sitten saanut

oleellinen kysymys tässä kokonaisuudessa on kuitenkin ennaltaestävyys kysymys mitä halutaan tämänkaltaisella lakialoitteella viestiä

halutaan viestiä sitä että huolimaton käyttö ampuma aseen käsittely päihtyneenä olkoonkin sitten hieman päihtynyt tai vähän enemmän päihtynyt ei ole sopivaa eikä ennen kaikkea vastuullista ampuma aseen käyttöä

ja tässä kohtaa ed

arvoisa puhemies

hyvin oleellinen osa on tietenkin tämä kokonaisuus lupapalvelut koska se liittyy niin moneen osakokonaisuuteen niin ulkomaalaisasioihin kuin sitten ihan näihin peruslupakysymyksiin

hyvin moneen sellaiseen tekoon johon liittyy laiton uhkaus tai joku muu huolimaton käsittely tai muu vastaava liittyy ampuma ase ja päihtymys

kun vielä tiedetään se että jo nyt lupapalvelut ovat ruuhkautuneet niin vaikka tiedän että siellä on suunnitteilla sähköisiä palveluita niin olkoot palvelut millaisia tahansa kuitenkin sinne taakse tarvitaan ihminen toimimaan

tämä on se merkittävä kysymys

ne ovat samat elementit jotka liittyvät ajoneuvon kuljettamiseen ja tämän johdosta kenties tuo alkoholimäärä jonka ed

asell on tässä aloitteessa kirjannut saattaa olla se oikea jos kohta on tietenkin nuo ed

mitkä ovat ne voimavarat joita tähän tullaan suuntaamaan kokonaisuudessaan siis lupapalveluihin mukaan lukien tämä koska tarve on välitön ja siihen tarvitaan ihmisiä

jos kysymys on aseen kuljettamisesta autoon niin varmasti näin on että kokonaisuudessaan arvostellen tällainen teko jos se sitten oikeuteen menisi jää varmasti tuomitsematta jos todisteiden mukaan tilanne on se että asetta ollaan eräkämpältä viemässä autoon

kähkönenkin viittasi

tuo pakkokeinolakiongelma on ensisijainen ja toiseksi mihin itse kiinnitin huomiota on hieman nurinkurista että luovuttajaa tämän aloitteen mukaan rangaistaisiin enintään yhdellä vuodella kun sitten taas tämän teon tekijä saisi vain enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen

no täällä on todettu monta kertaa että eihän tämän lakialoitteen tarvitsekaan tässä vaiheessa olla sen kaltainen että siihen lyödään leima ja se lähetetään tuonne painettavaksi valmiiksi laiksi

ne ampuma aseiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt jotka ovat vastuussa harjoituksista olkoot sitten harjoitukset mitkä tahansa mitkä tahansa muutkin kuin metsästysharrastukseen liittyvät saavat varmasti siitä omalle toiminnalleen selkänojaa

mitä tulee sitten siihen millä tavoin tämä todennetaan on aivan selvää että ei jokaiseen eräkämppään poliisia aamuisin ole tarkoituskaan lähettää tsekkaamaan missä kunnossa sieltä lähdetään

se on ihmisen omaa vastuuta

ja kun tiedetään että joku teko on laissa määritelty rikokseksi se tarkoittaa myöskin sitä että sitä pitää parhaan kyvyn ja tahdon mukaan noudattaa jotta sitten toimitaan niin kuin kuuluu

mutta lähtökohta on mielestäni erittäin hyvä

ihan pienen viilauksen jälkeen varmasti tähänkin löytyy ne oikeat elementit mitä tässä nyt vielä sitten on syytä tarkastella

kokonaisuutena hyvä aloite ja ihan varmasti ainakin sen keskustelun arvoinen aloite tuolla valiokunnissa että olisiko tällä oikea suunta tämän muotoinen

arvoisa puhemies

puhalluttaminen ja sen kaltainen toteaminen siitä onko henkilö oikeutettu liikkumaan aseen kanssa metsässä nehän ovat lievimpiä

ensinnäkin on helppo yhtyä niihin näkemyksiin että afganistanissa on jo nyt tultu pitkä tie mutta matkaa on toki vielä jäljellä

isaf operaation hidas eteneminen kertoo siitä että kansainvälisen yhteisön kokemat haasteet ovat monimuotoisia ja edellyttävät aivan uudenlaista lähestymistapaa

arvoisa herra puhemies

yksi tuon kokouksen loppupäätelmä oli että seuraavien viiden vuoden aikana vastuu afganistanin turvallisuudesta siirretään asteittain maan hallitukselle ja turvallisuusviranomaisille

vistbacka puheenvuorossaan pohti sitä miksi tätä lakiesitystä ei palautettu uudelleen valmisteluun on muistettava se että samaan aikaan kun tätä kokonaisuutta on täällä käsitelty toisaalla tässä salissa vaadittiin tiukkoja toimenpiteitä siihen että jokelan ja kauhajoen kaltaiset tragediat eivät tapahdu

tämä tarkoittaisi toisin sanoen sitä että viiden vuoden kuluttua maan turvallisuus olisi pääosin afganistanilaisten itsensä käsissä

aivan kuten ministeri täällä omassa puheenvuorossaan sanoi ne ovat olleet kuitenkin sellaisia asioita että me kaikki tiedämme jos olemme ihan rehellisiä että tästä salista ei olisi poliittista tahtoa asian palauttamiseen löytynyt

samaan aikaan ääriryhmät ovat tehostaneet toimiaan tavoitteena saada ulkomaiset joukot vetäytymään

jos kansainvälisille rauhanturvajoukoille asetettaisiin liian tarkkoja takarajoja maasta vetäytymiselle se lähettäisi vaarallisen viestin ääriryhmille

on kyllä todettava ja myönnettävä se että joiltain osin siihen on ollut hyvinkin paljon perusteita mutta en nyt kuitenkaan yhdy kaikkiin niihin mitä esimerkiksi ed

on paikallaan pohtia mitä sitten tapahtuisi jos kansainväliset rauhanturvajoukot lähtisivät maasta ennen kuin afganistanin hallitus on kykenevä huolehtimaan että maa pysyy vakaana ja turvallisena

valiokuntien asiantuntijakuulemisissa tuotiin esiin se ettei hallituksen esitystä ollut valmisteltu riittävällä tavalla eri intressi ja sidosryhmien kanssa